ihannetilanne on kuitenkin se että iberian niemimaan molempien maiden kanssa on voimassa samanlainen verosopimus ihan ajatellen myös niitä eläkeläisiä joilla on täysi oikeus suunnitella missä aurinkoisessa maassa vanhuudenpäivänsä viettävät

siksi esitän eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa jossa kiirehditään portugalin verosopimusta toteuttavaksi samaan aikaan espanjan verosopimuksen kanssa

lausuma kuuluu näin

eduskunta edellyttää että vastaava verosopimus portugalin kanssa tuodaan eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman nopeasti ja pyritään saamaan voimaan yhtä aikaa espanjan kanssa tehdyn verosopimuksen kanssa

emmehän me sitä kiirehtisi ellei se nyt olisi ollut tässä koneistossa kohtalaisen pitkään ja jollei sitä olisi tämä kielteinen julkisuus edesauttanut

mutta mitä tulee tähän verosuunnitteluun ja harmaan talouden torjuntaan ylipäätään niin kyllä täytyy nyt huomauttaa että ministeri urpilainen oli omana aikanaan tässä eun aivan eturintamassa

hän järjesti täällä helsingissä eun valtiovarainministereiden kokouksen jossa tuolloin vielä vain suomen aloitteesta pinnalla pidetty aggressiivisen verosuunnittelun estäminen oli voimakkaasti esillä ja nimenomaan suomen toiveesta

nyt eu on tullut tässä mukaan ja alkanut tarmokkaisiin toimiin mikä on äärimmäisen kiitettävää mutta nyt täytyy sanoa että suomi on tässä nyt ollut enemmänkin jos ei nyt suorastaan jarrumiehen niin passiivisen sivustakatsojan osassa

kuten edustaja viitanen tuossa totesi meille kehdattiin tuoda eduskuntaan lakiesityksiä joissa olisi armahdettu miljoonaveron kiertäjiä ja joissa omaisuuksia olisi voinut piilottaa hallintarekistereihin

uskon että meillä eduskunnassa on täysi yksimielisyys siitä että niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin veroparatiisit täytyy euroopasta kitkeä ja teemme tässä oppositiohallitus rajan yli saumatonta yhteistyötä

olen vakaasti samaa mieltä kuin edustaja zyskowicz siitä että mikäli portugalin hallitus ei nyt tässä toimi suomen edellyttämällä tavalla niin varmastikin eduskunnassa löytyy laaja yksimielisyys myös siitä että tämä sopimus täytyy irtisanoa

verosopimuksia suomella on melkoinen määrä ympäri maailmaa mutta ehkä tässä yhteydessä on hyvä kiinnittää huomiota myös niihin kiireellisiin tapauksiin joissa tarvittaisiin verosopimus nimenomaan euroopan ulkopuolella

tässä suhteessa haluaisin kannustaa hallitusta toimimaan ripeästi sen eteen että kaikkien yhä tärkeämpään taloudelliseen merkitykseen nousevien latinalaisen amerikan maiden kohdalla olisi suomen ja sen kyseisen maan verosopimus ennen kaikkea tärkeysjärjestyksessä chile kolumbia ja peru

tämän keskustelun uutinen on tosiaan se että hallitus myöntää että sittenkin leikattiin omaehtoisen koulutuksen tuesta joka oli edellisen hallituksen tekemä aito uudistus

toisen käsittelyn estelä päivi ristyksessä että jos asiat voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

keskustelu a

keskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen kuusikato kakskytäkuustosen sisältävän lakiehdotuksen ac ehdotuksen toinen käsittely keskeytettiin

tämä kaikki on mennyttä

ainoa seuraus on että suomi ei ole paikalla kun tapahtuu ei ole valmis toimimaan ei työskentele järjestäytyneesti ja pitkäjänteisesti

hallitus valittaa usein tässä salissa että kriisit ovat yllättäneet

kriisit ovat yllättäneet vain hallituksen

kriisit syntyvät suuresta kokonaisuudesta

sodat ja konfliktit luonnononnettomuudet ruokakriisit äärisäät sortovalta ja korruptio väestönkasvu ja väestön liikkeet kietoutuvat toisiinsa

kehityspoliittisen ohjelman sinänsä kaunis ja kannatettava sanahelinä osoittaa vain sen että nykyinen hallitus sysää suomen globaalin vastuun seuraaville hallituksille

arvoisa puhemies

nyt tuo sana ilmestyy kuin tyhjästä kehityspoliittiseen selontekoon hyvä edes niin

se näkyy siinä kuinka hallitus ajaa alas finnwatch järjestöä siis suomen ainoaa tutkimusorganisaatiota joka seuraa järjestelmällisesti maailmalla toimivien yritysten yhteiskuntavastuuta

kun koko kehityspolitiikkaa arvioi ulkopuolinen riippumaton taho miksei yritysten toimintaa voi arvioida ja kehittää ulkopuolinen riippumaton taho

vaikka finnwatchin päätehtävänä on seurata ihmis ja työoikeuksien toteutumista sekä ympäristövaikutuksia se on onnistunut hankkimaan tietoja joita suomalaiset yritykset ovat voineet käyttää hyödykseen toimintansa parantamiseksi

myös suomalaiset yritykset ovat arvostaneet finnwatchin toimintaa

esimerkiksi s ryhmä on todennut

finnwatchin avulla olemme löytäneet kehitettävää käyttämistämme auditointimenetelmistä

kiitän ministeriä siitä että hän on läsnä tässä pitkässä keskustelussa

mistä puhumme kun puhumme rakkaudesta on novellin mestari raymond carverin kokoelman nimi

suosittelen kesälukemiseksi

se on markkinataloutta

voitto on palkinto riskistä

jos ei ota riskiä ei ole ansainnut voittoa

silti valtio takaa voitot

tämä ei ole yksin nykyhallituksen linja vaan useiden viimeisten vuosien aikana valtio on auttanut yrityksiä useilla miljardeilla euroilla

näin ei ole

sen sijaan pk yritysten osuus suomen viennistä on vain neljännes

aina kun olen ottanut puheeksi viennin laadun enkä määrää brändikilpailukyvyn enkä hintakilpailukykyä saan vastaani huutoa siitä että osoitan liian hellää mieltä

tarvitaan kuria ja leikkauksia työmarkkinoiden rajuja rakennemuutoksia

tämä bulkkitavara ajattelu on ristiriidassa innovaatiopanostusten kanssa ja ehkä yksi keskeinen syy siihen ettei suomi pysty hyödyntämään innovaatioita näin kiteytti ongelman valtiovarainvaliokunnan kuulema asiantuntija anne korkiakoski hallitusammattilainen ja markkinoiden kova ammattilainen

globaali digitaalinen maailmantalous on muuttanut viennin ja menestyksen pelisääntöjä

markkinointi ei ole enää vain ulkoinen osa tuotantoa vaan siihen sisältyvä tärkeä komponentti

kuvaavaa on se että suomen menestyneimmän yrityksen supercellin liikevaihdosta neljäsosa kului yksin markkinointikuluihin

markkinointi on siis tuotannon lisäarvoa lisäävä tekijä ja siksi anne korkiakoski esitti meille listan siitä mihin tulisi nyt aivan lähitulevaisuudessa panostaa jos haluamme vastata itse ongelmaan eli siihen kuinka suomalaisen viennin lisäarvo kasvaisi

koulutus kaupallistamisen kehittäminen julkisen rahoituksen osana sekä ip omaisuuden kehittäminen pk yritysten vientiponnisteluissa

arvoisa puhemies

itse asiassa opintotukea leikattiin

ekonomistit joille hallitus on uskonut opintotukiuudistuksen hokevat taloustieteessä valtavirtaista näkemystä opintolaina on opiskelijan taloudellinen investointi hyvätuloiseen tulevaisuuteen

tämän voi ymmärtää kun kyseessä ovat tulevat taloustieteilijät mutta antaako uusitalo potkut myös suomalais ugrilaisten kielten opiskelijalle tai kenelle tahansa humanistille joka voi odottaa investoinnilleen samaa tuottoa kuin sijoituksesta talvivaaran osakkeisiin

käyttäytymisen taloustiede on vahvasti nouseva tieteenala jonka nojalla voi esittää kaksi painavaa vastalausetta väitteeseen että opiskelupäätös on investointi nuoren tulevaisuuteen

jokainen meistä jonka lähipiiriin kuuluu teini ikäisiä joutuu puistelemaan päätään kun väitetään heidän tekevän elämässään rationaalisia investointipäätöksiä

arvoisa puhemies

jotain pelottavaa on siinä teknokraattisessa utopiassa jossa kansalainen ohjelmoituu nuoresta pitäen kuin robotti kansantalouden vaatimusten mukaiseen lokeroonsa mahdollisimman kustannustehokkaasti

ensinnäkin kapitalisaatiosopimusten veroetu poistetaan ruotsin mallin mukaisesti

itse asiassa tämä utopia tai dystopia tekee mahdottomaksi luovuuden ja innovaation jotka perustuvat uteliaisuuteen ja seikkailuhenkeen muutosvalmiuteen ja rohkeisiin epäonnistumisiin

esityksemme on täsmälleen sama jota keskusta vaati kolme vuotta sitten vahingollisen verosuunnittelun torjumiseksi mutta juuri tänään arvoisa keskusta te äänestitte tätä lausumaa vastaan

rationaalinen nuori karttaa taidekorkeakouluja

päällisin puolin näytti siis siltä että yhteiskunnan kannalta äärimmäisen kallis koulutus johtaa äärimmäisen tuottamattomaan julkisin varoin vahvasti subventoituun ja monen mielestä täysin turhaan tehtävään

miljonäärien eliitin etuja varten räätälöityjä lakeja

mutta kuinka ollakaan ystäväni palkattiin nokialle koska hänen tarinankerronnallisia ja elämystaloudellisia taitojaan tarvittiin kipeästi silloin kun teollisen tuotteen piti erottua asiakas ja käyttökokemuksellaan

pari sanaa vielä vastuullisesta verotuksesta

kaikki tämä on puolustuspuhe humanistisille aloille ja vahvalle yleissivistykselle joiden arvomaailmassa taloudellinen hyöty on enintään sivuseikka

en tarkoita yksittäisiä ministereitä jotka välttelevät veroja vaan sitä että hallitus ei huolehdi julkisen talouden rahoituksesta laajapohjaisella ja kohtuullisella verotuksella

digitalisaatio tarkoittaa että yleissivistys ja perustutkimus ovat tärkeämpiä kuin koskaan